täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja paljon muun muassa edustaja maijala tuossa aiemmin ja edustaja hongisto hyvin käytännönläheisiä esimerkkejä siitä mitä poliisin työ käytännössä on

tämä voi myös hyväksytään joko siellä näyttää vaativan

turvepanoa varten esitellään päivystyksen kuudessa asia kuin mistä erottaa että mitenkö pannaan pöyry seitsemäs viides

minulla ei ole poliisitaustaa mutta yhden kesän olen ollut suonenjoen silloisen nimismiespiirin kansliassa töissä

yhtä vähän tai siis hyväksyttäneen hyväks p

mutta ei poliisia voi johtaa ilman hallintoa ja ilman tukiryhmiä ilman kaikkia niitä tukijoukkoja mitä siihenkin kuuluu sekä tietysti myös hyvää johtoa

samoin tehtaan asiakohtien seitsemän kahdeksan ja yhdeksän

on ollutkin kaksi organisaatiota jotka ovat osittain voineet tehdä vähän samallakin sektorilla mutta todennäköisyys kuitenkin on että eri jutun perässä siinä on aina oltu

eli sitä yhdysvaltalaista fbi syndroomaa ei välttämättä paikallis ja aluepoliisin kanssa tässä suhteessa pääse syntymään vaan jokainen tekee tavallaan sitä omaa sektoriaan ja omaa työtään

poliisi tarvitsee hyvän hallinnon tarvitsee hyvän johdon

mutta olen iloinen siitä että lausuitte sen verran selvästi tuossa keskustelun alkupuolella että tämä on poliittinen päätös joka perustuu tietysti valtiontalouden tilanteeseen

mutta siinä se valuvirhe ja vika sitten tuleekin ja puheenjohtaja sipilä on ainakin hyvin merkittävällä tavalla ollut esittämässä sitä miten suomen taloutta elinkeinoelämää kokonaisuudessaan viedään eteenpäin

eivät nuo veroratkaisut mitä on tehty lisää tulosta tällä hetkellä kyllä yritykset maksavat mielellään veroa silloin kun sitä veronmaksukykyä löytyy vaan nyt tarvittaisiin juuri niitä tulevaisuuteen tähtääviä investointeja

me olemme kehottaneet useassa yhteydessä erityisesti puheenjohtaja sipilä on ollut hyvin asiasta tietoinen ja kokenut ja ahkera asian tiimoilta toimimaan juuri niin että kehitetään kasvurahastoa kehitetään sellaisia malleja joissa saadaan uutta aikaan jotta pystytään luottamaan siihen että meillä on varaa maksaa myös poliiseille enemmän ja ministeriön pääluokka on sen verran suurempi

kannan ja keskusta kantaa varmasti huolta siitä että me pystymme koko kela rahoituksen turvaamaan tulevaisuudessa ja tällöin yritysten teollisuuden vastuu tulee olemaan siinä mukana

mutta nyt me tarvitsemme niitä ratkaisuja millä niin yritykset kuin myös kunnat joihin tämä todella kohdistuu merkittävästi tulevat sitten tästä selviämään yli

yhdessä vaiheessa ohjasimme parin miljoonan erän nousevan rikollisketjun torjuntaan eduskunnan kautta rahaa ja tietääkseni asia oli hyvin toimiva

mutta se huoli on yhteinen ilman muuta ja olen iloinen siitä että kannatte huolta siitä että tulevaisuudessakin kansaneläkkeet ja koko kela rahoitus pystytään turvaamaan

kyllä katson sen että mitä enemmän tingitään myös poliisin hallinnosta se tulee näkymään ilman muuta myös siellä kenttätyössä koska kenttäkään ei voi toimia ilman hallintoa se on aivan selvä asia

siinä on vastaus kun kysyitte tuossa aiemmin mikä on keskustan vastaus tai opposition joka on laajasti ollut samaa mieltä tässä asiassa että koko tämän talouspolitiikan kautta täytyy asioita katsastella uudelleen

kyllä ne minun mielestäni paremmassa tallessa olisivat silloin kun ne käytetään täällä eikä korruptoituneen maan hallinnon ylläpitoon niin hyvät tarkoitukset kuin siellä onkin

kysymys on linjasta politiikasta ja sen toteutuksesta

ei tämä sen kummoisempi asia ole

sääli vaan on niitä ihmisiä jotka joutuvat kokemaan sen että poliisi vaikka siihen luotetaan ei kuitenkaan pysty vastaamaan siihen kansalaisten myös todelliseen tarpeeseen joka on olemassa

vaikka täällä on esitetty monta kovaa sanaa pääministeriä ja hallitustakin kohtaan niin kuitenkin on havaittavissa että suurin ulkoparlamentaarinen paine on kohdistunut juuri samana hetkenä pääministeriä kohtaan

sillä heititte selvästikin pääministeriä kohden

on kyllä mielenkiintoista missä vaiheessa silminnäkijä ohjelman yleisradion ohjelman väitteet pystytään oikeasti näyttämään toteen

nyt on heitetty lähdesuojaan vedoten sellaista jota voidaan kutsua jo parlamentarismin halventamiseksikin

kuntatalous on kriisiytymässä kaiken aikaa

lähdesuoja ei tarkoita sitä että asiaa ei tuoda todisteita ei tuoda

arvoisa pääministeri voitteko savolaisen sydämenne pohjalta sanoa että nämä ovat yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia toimenpiteitä kun kunnat joutuvat tekemään leikkauksia jotka kohdistuvat sitten juuri terveydenhuoltoon sosiaalipalveluihin

tässä suhteessa tuollainen vihjailu menee siihen samaan sarjaan kuin mitä tuon ohjelman olisi merkinnyt vastaus poul perusteli jokinen todisteluarvo

esimerkiksi omaishoidon tuen kohdalla monet kunnat oma kotikaupunkinikin ovat joutuneet tilanteeseen jossa uusia ratkaisuja ei voida tehdä

minä pidän kyllä aika brutaalina sitä ajatusta että sinällänsä puoluepolitiikka ratkaisisi millä lailla missäkin kunnassa rakennetaan

monesti tarpeet säätelevät enemmältikin ehkä edellytyksetkin myös mutta toki kaupungit ja kunnat voivat ohjata ja niiden tuleekin ohjata yhtä lailla kuin valtion myös asuntopolitiikkaa

siksi myös tämä välikysymys on tehty koska tavoitteena on ollut juuri nostaa nämä asuntopoliittiset kysymykset keskusteluun

minä jättäisin pois sen sanan sinällänsäkin koska välikysymys on aina paikallaan ja kun koko oppositio on siihen yhtynyt ja hallituspuolueistakin on todettu että se on paikallaan niin se on silloin paikallaan eikä siinä mitään sinällänsä lisäliitteitä tarvita

arvoisa puhemies

minä luulen että pääkaupunkiseudun asunnottomat tai ne jotka joutuvat kalliita vuokria maksamaan ja asumaan kalliisti eivät yhtään odota kyllä uutta hallintohimmeliä eivät metropolihallintoa tai mitään muutakaan vaan he odottavat asuntoja

arvoisa herra puhemies

siitä minne asuntoja rakennetaan

totta kai metropolialueella tai etelä suomessakin vähän laajemmalti ajateltuna jokainen kunta pyrkii omalla alueellaan rakentamaan asuntotuotantoa niiden tarpeiden mukaan mitä siellä kulloinkin on

voi olla että metropolialueen hallinnolla ohjattaisiin asuntotuotantoa ehkä vielä enemmän keskittävämmin kuin mitä tällä hetkellä on tapahtunut

haluan kuitenkin todeta edellisen puheenvuoron perusteella että silloin kun suomi liittyi sitten tähän talousliittoon ja sitä kautta emuun ja euroon niin siinä vaiheessa kyllä eduskunnassa ja suomessa olisi tätä asiaa pitänyt harkita pidemmälle niin kuin keskusta teki silloin ja katsoi että olisi ollut viisaampi pysytellä tuon euron ulkopuolella

eu jäsenyydessä on taas omat tekijänsä jotka puoltavat siinä olemista ja liian pitkällekään meneviin johtopäätöksiin ei myöskään britannian äänestyksestä pidä sitten mennä

en tiedä onko hallitus vetäytynyt mutta hallitus on pystynyt pääsemään työmarkkinajärjestöjen kesken sopimukseen siitä kuinka mennään eteenpäin ja se on iso kysymys

ei varmasti sitä voida alueellistamisellakaan ratkaista mutta kysymys on myös siitä miten hallitus toimii kaiken kaikkiaan koko suomen kehittämisessä annetaanko arvo myös muille alueille annetaanko edellytyksiä kehittyä koska nythän käy niin että muualla maassa varsinkin maaseutualueilla asuntojen hinnat ja pääomat laskevat ja keskuskaupungeissa kuten myös tässä pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat taas nousevat

haluan todeta kun täällä opposition taholta esitettiin uudelle valtiovarainministerille kritiikkiä ikään kuin pettymyksen huokauksiakin välittömästi hänen nimityksensä jälkeen eino leinon päivän poika runon sanoin

uskon että viisas hallitus esitystä tehdessään ja viimeistään eduskunta huomioi sen että jos kyseessä on henkilö jolla on hoitotarve joka toistuu niin siihen ei sovelleta sitä samaa ajatusta kuin että ikään kuin se ensimmäinen sairauspäivä tulee sitten eteen

on pakko kysyä teiltä edelleenkin olisivatko sitten leikkaukset eläkeläisten opiskelijoiden työttömien vai kenenkä kurittaminen se vaihtoehto

uskon arvoisa puhemies että valtiovarainministeri orpo tulee toteuttamaan sipilän hallituksen talouspoliittista linjaa hyvällä tavalla ja tähänkin mennessä tämä asia on kulkenut ihan hyvällä lailla

esimerkiksi mansikkakaupungissa syntymäkotikunnassani suonenjoella on toteutettu mielenkiintoinen ratkaisu jossa tasearvoilla on myyty vuokra asuntoja omistajille elikkä uusille ostajille ja niin ollen ovat ihmiset päässeet hyvin pienillä summilla omien uusien asuntojen pariin rakentamaan korjaamaan ja viemään sitä eteenpäin

nämä ovat niitä yksityiskohtia jotka sitten kun hallitus tekee esitystään ja eduskunta sen lopullisesti käsittelee tulee tietystikin siinä valiokuntakäsittelyssä ja eduskunnan käsittelyssä ottaa huomioon

kun on puhuttu köyhyydestä tai ihmisistä välittämisestä niin kyllähän hallituksen ja tämän hallitusohjelman peruslähtökohta on juuri että tätä talouspolitiikkaa toteutetaan siksi että me saamme suomen talouden kasvuun ja pystymme turvaamaan meidän hyvinvointiyhteiskuntamme perustan siihen liittyvän sosiaaliturvan terveydenhuollon koulutuksen ja monet tarpeet mitä tarvitaan turvallisuuden ja monen asian suhteen

mutta me kaikki tiedämme myös että sillä on tietty vaikutus siihen kuinka paljon ihmiset sitten todellisuudessa käyttävät vapaapäiviä perjantaisin tai vaikkapa maanantaisin

monessa tapauksessa sillä on ollut hyvin merkittävä vaikutus ihan jopa siihen asuinyhteisöön ja tässä mielessä kyllä uusiakin keinoja pitää uskaltaa kokeilla

siksi keskusta on osaltaan opposition kanssa ollut välikysymystä tekemässä

kyllä tällä on oma merkityksensä jota ei voi kieltää

oikeastaan tekee mieli kysyä hiljaisesti kaikilta edustajilta meillä täällä näin kuinka pitkälle itse kukin ajattelee että velaksi eläminen on mahdollista

siinä tullaan hyvin helposti siihen tilanteeseen että rahat loppuvat ja kuten pääministerikin sanoi jos ei rahhaa ole niin ei sitä lissää mistään tule kun velaksi elämisestäkin ollaan aika lailla yksimielisiä että se ei voi jatkua

valiokunta on kiinnittänyt nimenomaan hyvin huomiota siihen että erityisesti monien maaseutuelinkeinojen kannalta on aivan välttämätöntä että meillä on mahdollisuus opasteisiin jotta myös kuluttajat löytävät esimerkiksi marjatiloille ja hedelmien jalostustuotteita tarjoavien tilojen ja yritysten pariin

tässä mielessä kyllä ihan periaattellisena kysymyksenäkin on aivan pakko kysyä haluammeko me viedä suomea sellaiseen suuntaan jossa tällainen paikallinen kulttuuri painetaan ikään kuin näiden kieltojen ja rajoitteiden alle

arvoisa puhemies

jätämmekö me seuraaville sukupolville todellakin tuon velkasaldon maksettavaksi ja ikään kuin huolet pyyhkäisemme toisten hoidettaviksi

tässä suhteessa hallituksen täytyy kyllä jatkaa tätä talouspoliittista linjaa ja sitä tulee jatkaa juuri siitä syystä että me pelastamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja pystymme turvaamaan nuorisolle työpaikkoja tulevaisuuttakin ajatellen

haluan todeta en nyt niinkään puheenjohtaja edustaja sipilän puolesta joka ei nyt juuri ole salissa sen että kun suomi liittyi euroopan unioniin niin on hyvä muistaa että tämä tapahtui myös kansanäänestyksen pohjalta

mutta sitä vastoin kun tullaan niihin ytimiin joihin edustaja myös viittasi eli rahaliitto ja tämä emu kysymys se onkin sitten jo aivan toinen asia

se toteutettiin pääministeri lipposen sinipunahallituksen aikana ja sillä vietiin suomi yhdeksi osaksi emua euroa ja tätä kautta myös näitä eurovastuita ja sitoumuksia

parhaillaan esimerkiksi keski suomessa äänekosken alueella tehdään merkittäviä parannustöitä juuri jotta siellä alkava teollisuustuotanto pystyy menemään eteenpäin

eli tältä osin tuo tilanne on näin

euroopan unionin jäsenyyskin on tietysti asia jota voidaan arvioida mutta kaikesta huolimatta voi todeta että kyllä suomen paikka on eurooppalaisessa yhteistyössä

ja niihin hallitus on lähtenyt tekemään omalla politiikallaan ja ratkaisuillaan sitten myös oikeita vastauksia ja luomaan sitä kautta työtä pohjaa ja edistystä eteenpäin

mutta olen sitä mieltä että tämän kaltainen kehitys mihin nyt on jouduttu on myös suomen kannalta virheellinen ja tulee maksamaan meille paljon

no hallitusohjelmaan nähden oikeastaan ei muutu vaikka hallituksessa tapahtuu muutoksia mutta se hallituksen linjahan pyrkii juuri muutokseen ja sitä muutosta me olemme tällä sipilän hallituksen politiikka

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kerrosta ja

kysymys on nimenomaan kehysmietinnöstä ja valtiovarainvaliokunnan jäsenenä täytyy sanoa että aika mielenkiintoista on ollut havaita se että valtiovarainvaliokunnan mietintöhän on itse asiassa varsinaista epäluottamuslausepontta lukuun ottamatta todella kovaa kritiikkiä hallitukselle

ei ole juuri kovin montaa edustajaa noussut hallituspuolueista puolustamaan tuota esitystä

varmasti enemmistö puheenvuoron käyttäjistä on kritisoinut sitä joko enemmän tai vähemmän ja jotkut ovat olleet hyvässä uskossa että tämä tulee kuntoon

kansa kiittää ja käyttää junaa

talouden tasapainotus esimerkiksi on sellainen asia

se on ihan hyvä linja ja tältä osin haluan kannustaa myös ministeriä sen suuntaiseen ajatteluun että näissä isoissa strategisissa kysymyksissä niin kuin täälläkin on todettu nämä suomen itään päin suuntautuvat väylät ovat äärimmäisen tärkeitä asioita

joka tapauksessa samalla myös kuntasäästöt iskevät niihin palveluihin joista on täällä paljon puhuttu

rakenteelliset uudistukset puuttuvat monin osin

ministeri räsänen totesitte aiemmin muun muassa että poliisilla ja liikkuvan poliisin yksiköillä on samanlaista kalustoa erilaisia työvälineitä

heikommat on jätetty heitteille kuntarahoja leikkaamalla

arvoisa herra puhemies